vastaus tähän tilanteeseen ei voi olla eläkeiän nostaminen

edustaja mäntylän puheenvuoron jälkeen on helppo jatkaa

olisin todennut edustaja lehdelle ja edustaja kopralle että ensinnäkin tässä on taustalla parlamentaarinen työryhmä jossa myös kokoomus on ollut vahvasti mukana alusta saakka ja ollut erittäin vahvasti vaikuttamassa myös tähän lopputulemaan

toisaalta siellä ei ole myöskään pystytty vahvistamaan eikä toteuttamaan sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota vaan se on hyvin vahvasti erikoissairaanhoitopainotteinen ja perusterveydenhuollon osalta eriarvoisuus on lisääntynyt

mutta se mistä olisin kysynyt mutta ministeri valitettavasti lähti

arvoisa rouva puhemies

tämä on nyt tietenkin lähetekeskustelu asialle jonka pohjalta valiokunta lähtee sitten myös käsittelemään tätä asiaa ja lakiesitystä ja me kuulemme eri asiantuntijoita ja voimme sitten yhdessä valiokunnassa arvioida niitä asiantuntijoita joita kutsumme koolle esimerkiksi näitä asiantuntijoita jotka ovat olleet työryhmässä jonka edustaja zyskowicz äsken tuossa totesi

poistui väliaikaisesti olisin kysynyt häneltä koska kannan suurta huolta sosiaalipalveluiden tutkimus ja kehittämistyöstä ja nyt täällä kyllä lukee yliopistotasoisen terveydenhuollon tutkimuksen rahoituksesta ja myös yliopistotasoisen terveydenhuollon tutkimuksesta mutta minä en syystä tai toisesta löydä täältä sosiaalipuoleen liittyvää vastaavaa kirjausta ja pykälämerkintää ja olisin nyt halunnut kuulla onko tässä tapahtunut vahinko vai mikä tilanne tässä on koska ainakin valmistelun yhteydessä minulla oli ymmärrys että tämä asia tultaisiin siltä osin korjaamaan

ei meillä ole varmaan kenelläkään syytä lähteä piilottelemaan mitään tähän asiaan liittyvää vaan tämä on nyt näitä ensimmäisiä tulkintoja joita tätä lakia lukiessa meille on syntynyt ja sen pohjalta tätä viedään eteenpäin hallituspuolueitten ja opposition kanssa hyvässä yhteistyössä

arvoisa herra puhemies

halusin tulla tänne eteen sen takia että ensinnäkin arvostan todella paljon edustajien puheenvuoroja ja ajattelin että myös osaltani vastaan joihinkin näihin asioihin täältä

toinen asia liittyy palveluiden kieleen

täällä viitataan mikä on aivan oikein että meidän sosiaali ja terveyspalvelut on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi mutta näiden lausuntokierroksienkin yhteydessä todettiin että myös viittomakieli on tärkeä kieli mutta sitä ei ole suoraan tässä mainittu vaan on tuotu niin sanotusti erilaisten aistivammaisten kautta että on tarjottava mahdollisuuksien mukaan tulkkauspalvelua ja se ei kyllä vastaa sitä tavoitetta että kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa näiden palveluiden osalta

ensinnäkin kiitän jari lindströmiä siitä että tuette tätä

kuten keskustelimme käytävillä niin jäitte pohtimaan ei ollut silloin aikaa lukea tätä aloitetta ja tiedän mitä olette kouvolassa tehneet asian eteen

siltä osin arvostan työtänne omaishoidon eteen

syy minkä takia tämän lakialoitteen olen tehnyt johtuu siitä että olen ensinnäkin omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtaja minkä takia olen tietenkin kohtuullisen paljon omaishoitajien kanssa tekemisissä ja tämän asian parissa mutta päättää keskustelua ja se päättää tämä aloite syntyi siitä kun viime aikoina meidän suuret kunnat muun muassa vantaa jyväskylä kuopio pohtivat sitä että ne irtisanovat yksipuolisesti omaishoitajien sopimuksia

olisin myös tältä osin kysynyt ministeri huoviselta mitenkä tämä asia etenee mutta tämä on asia johon me voimme kyllä palata sosiaali ja terveysvaliokunnassa

suurimman kritiikinhän tästä asiasta on saanut vantaa

sen jälkeen sitten eri puolilla kunnissa pohditaan näitten kriteereitten uudelleenmäärittelyä mikä sitä kautta antaa mahdollisuuden arvioida omaishoitajien kokonaistilanteen uudelleen

uskon että koko eduskunta siltä osin varmaan on kanssani samaa mieltä

muutama vuosi sitten kun vastaava tilanne syntyi teimme liittona oikeuskanslerille tästä valituksen koska halusimme testata miten nykyinen lainsäädäntö peilaa tällaiseen tilanteeseen jos yksipuolisesti sopimuksia irtisanotaan ilman mitään perusteluita ja omaishoitajat jätetään yksin

meidän nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tämäntyyppisen toimintamallin minkä takia kuntia ei voi pistää vastuuseen tästä asiasta

tältä osin totesimme liittona että omaishoitajat ovat täysin lainsuojattomassa tilassa

arvoisa herra puhemies

vaikka meillä on olemassa lainsäädäntö se ei anna riittävästi tukea omaishoitajille eikä myöskään tuo heille oikeutta tässä omassa elämäntilanteessaan

liian monet kunnat ovat valitettavasti jääneet näpertelemään paras hankkeen hallintopalikoiden kanssa eikä yhteistä tahtotilaa siitä että kuntalaisten palvelut pitää turvata kaikkialla tehokkaina ja laadukkaina ole syntynyt

sitten sellainen asia josta on keskusteltu paljon täällä eduskunnassa viimeisten kuukausien aikana on omaishoidon tuen eli tukipalkkion siirtäminen kelalle

sinällään se on monessa mielessä kannatettava asia mutta tosiasia on se että omaishoitajapalkkion siirtäminen kelalle ei ole mitenkään yksiselitteinen asia

tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin mutta tämä ei valitettavasti vielä ole riittävä mutta näinhän täällä eduskunnassa usein todetaan

jotta me taas kohtelemme omaishoitajia rovaniemellä tai heinolassa tai kouvolassa tai lappeenrannassa yhdenvertaisesti me tarvitsemme yhtenäiset kriteerit joiden pohjalta kunnat perhetilanteeseen liittyen yhtenäisten kriteereitten perusteella arvioivat sen tason jonka pohjalta me pystymme yhtenäisesti määrittämään tukipalkkion

täällä on todettu näissä eri puheenvuoroissa hyvin yksiselitteisestikin mitä parannuksia tämä tuo tullessaan ja ehkä yksi asia jonka haluan tässä nostaa ja joka minua on nyt henkilökohtaisesti vähän tässä vaivannut on se että ensinnäkin kun me puhumme tästä kokonaisuudesta niin sosiaalivakuutusjärjestelmän ja toimeentuloturva asioiden muutoksenhaku on kokonaisuus joka monella tavalla vaikuttaa hyvin eri puoliltakin ihmisten elämäntilanteeseen

ministeri risikon avaus sosiaali ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämiseksi aluemallin mukaisesti hämmensi keskustelua eikä ministeri hyssälä parantanut tilannetta tyrmätessään samaisen mallin

saattaa olla että näissä tilanteissa ihminen on voisiko sanoa monien viranomaisten ja lääkäreiden ja hoitoyksiköiden tämmöisessä keskiössä ja tavallaan semmoista kokonaisvaltaista elämänhallintaa on vaikea toteuttaa

monet päällekkäiset kehittämishankkeet ja rakenteiden uudistamiset tai uudistusten suunnitteleminen vievät aikaa ja tehoa itse perustyöstä kuntalaisten palveluista

ne ovat potilaan näkökulmasta tai hoidettavan näkökulmasta

sitten kun asiakas itse yrittää huolehtia omista asioistaan eikä tätä kokonaisuutta ole otettu kenenkään viranomaisen haltuun vaan se useimmiten on tämän ihmisen itsensä tai lähiomaisen hallussa niin voi olla että tämä meidän prosessi aiheuttaa sen että kyseisen henkilön terveydentila heikkenee entisestään ja käytännössä ne alkuperäiset kriteerit joiden takia oikeutta haettiin muuttavatkin muotoaan ihan sen takia että meidän prosessit eivät toimi

jos julkisen terveydenhuollon toimijat pannaan rakentamaan hallintohimmeleitä ei ole ihme jos varsinainen palvelutuotanto katsotaan parhaaksi ulkoistaa

valitettavasti tällaiset ratkaisut eivät takaa palveluiden laatua eivätkä osoittaudu etenkään pitkällä aikavälillä taloudellisiksi

se kertoo siitä että meillä voi olla pienen lapsen perheen äiti joka on omaishoitaja ja joka on työelämässä tai perheessä on pienen lapsen äiti joka on täysipäiväisesti omaishoitaja tai osa aikatyössä tai sitten meillä voi olla ikääntynyt ihminen joka hoitaa äitiään

ideologisesti ulkoistaminen ja yksityistäminen kyllä sopii hallitukselle

niinpä se on pontevasti tehnyt politiikkaa jolla tuetaan yksityisen sektorin sosiaali ja terveyspalveluita

joka todettiin että a osalta kun hän on tämmöisessä vastaavanlaisessa prosessissa ja nyt sanon ihan suoraan että vakuutusyhtiö varmasta on kyse

elikkä nämä tilanteet ovat hyvin erilaisia minkä takia on äärettömän tärkeää että me onnistumme näitten yhtenäisten kriteerien määrittämisessä ja sen jälkeen arviointi omaishoidon tukipalkkion siirtämiseksi kelalle on mahdollista

asiakkaalle selkeimmin näkyvät muutokset ovat olleet julkisen puolen asiakasmaksujen nostaminen ja palvelusetelin käytön laajentaminen

siellä ylilääkäri totesi muun muassa ihan paperilla sen että on lääketieteellisesti perusteltu että asiakas on työkyvytön mutta niitä perusteluja minkä takia tämä työkyvyttömyys voitaisiin antaa ei ole sen takia että tämä sairaus ei kuulu diagnoosi luetteloon

arvoisa puhemies

tässä meillä on kansallinen omaishoito ohjelma jossa myös arvioidaan omaishoitotukipalkkion verollisuutta verottomuutta sekä omaishoitajien toimeentuloa

tämä raportti julkaistaan tammikuussa minkä jälkeen meillä on kaikilla mahdollisuus arvioida tämän väliraportin pohjalta missä mennään omaishoidon osalta

mikä on tämmöinen diagnoosiluettelo jonka perusteella tehdään sitten vakuutusyhtiössä päätöksiä ihmisten työkyvyttömyydestä

siltä osin voimme sitten katsoa myös näitä asioita tämän omaishoidon tukipalkkion siirtämistä mahdollisesti kelalle

tarvitsemme kokonaisuuden jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito vahvistavat toisiaan ja yhteistyö sosiaalitoimen kanssa toimii

mutta arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia edustajia tästä lain tuesta

toivon että tämä laki saa myös sitten tässä kansallisessa ohjelmassa huomion minkä jälkeen me voisimme entisestään vahvistaa omaishoitajien tilannetta suomessa

olennaista hänelle on että hoitoketju toimii saumattomasti ja että perustasolla säilyy vastuu hoidon kokonaisuudesta

arvoisa herra puhemies

jotta palvelut olisivat laadukkaita ja vaikuttavia ja jokaiselle kansalaiselle yhdenvertaisesti saatavissa tarvitaan uudistuksia

tehoja ja vaikuttavuutta palvelutuotantoon tarvitaan lisää

jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä todetaan että vanhus tarvitsee esimerkiksi tehostetun palveluasunnon ja siihen liittyvät palvelut niin tämän päätöksen jälkeen asiakkaan on saatava nämä palvelut kolmen kuukauden sisällä

kuten selonteossakin todetaan irrallisista kehittämisprojekteista on siirryttävä pysyviin toimintamalleihin

kehittäminen tulee kytkeä tiiviisti osaksi palvelutoiminnan arkea henkilöstön työtä ja sen tulee tähdätä myös työorganisaatioitten toimintatapojen muutoksiin

nyt on ehdottoman tärkeää myös se että kun tämä laki astuu voimaan välittömästi myös seuranta näiden palveluiden saamiseksi tämän kolmen kuukauden aikana tullaan saavuttamaan ja siltä osin tämä laki myös koskettaa sitä

arvoisa puhemies

toisin kuin risikon malli joka perustuu jälleen uusiin hallintoyksiköihin näen että paras ja elinvoimaisin pohja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiseen on riittävän toimintakykyinen ja taloudellisesti vahva kunta

vahva kuntapohja takaa varmimmin kansalaisten yhdenvertaisuuden lähipalvelut hoidon kokonaisuuden sekä henkilöstön saatavuuden ja työyhteisöjen tehokkaan toiminnan

yksin itä suomen alueella on yhdeksän kuntaa joissa ei tuolloin ollut yhtään pätevää lastensuojelun sosiaalityöntekijää

erilaisilla yhteistoiminta alueilla valta karkaa rakenteisiin ja kunnille jää helposti vain maksajan rooli ilman todellista päätäntävaltaa

kunta ja palvelurakenneuudistuksen on mahdollista tukea myös osaamista ja sitä kautta tuoda myös vahvempaa sisällöllistä osaamista tämänkin lain puitteissa

ihanteellisessa tilanteessa veronmaksajat rahoittavat sosiaali ja terveyssektorin toiminnan mutta pääsevät myös samalla suorilla demokraattisilla vaaleilla valitsemaan ne ihmiset jotka vastaavat rahankäytöstä ja palveluiden toimivuudesta

sitten vielä pieni asia

tämän lainsäädännön yhteydessä kunnista ja kuntatyöntekijöitten osalta on tullut myös pelkoa siitä että tämä tulee lisäämään hallinnollisia tehtäviä

nyt täytyy myös painottaa sitä että meidän tietokanta atk järjestelmät sinällään jo lähtevät rakentumaan siihen suuntaan että ne sisältävät myös näitten määräaikojen selkeän tarkastelun ja tuovat ne tilastoidusti jo luonnostaan suoraan tähän yhteiseen kantaan

sitä kautta tämä pikemminkin tulee vahvistamaan sekä lastensuojelua että toimeentulotukea ja sitten valvontaa joka tähän lainsäädäntöön liittyy

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

sote uudistus on erittäin tärkeä uudistus ja tämän yhteydessä kunnissa tällä hetkellä pohditaan sitä mitenkä tulevaisuudessa sosiaali ja terveyspalveluissa voidaan näitä normeja purkaa ja onko mahdollisesti joitakin lakeja joita voitaisiin väljentää

arvoisa herra puhemies

hallituksen politiikassa työllisyyden korostaminen näkyy selvästi

arvoisa rouva puhemies

hallitus on tehnyt paljon satsauksia työllisyyspolitiikkaan esimerkiksi kolme työllisyyslisäbudjettia ja lukuisia työttömyysturvan ja työvoimapolitiikan uudistuksia joilla parannetaan esimerkiksi lyhytaikaisen työn vastaanottamista

kysyisin ministeriltä kuinka ministeriö ja hallitus huolehtivat siitä että eri puolilla suomea kun näitä erilaisia lakeja lähdetään väljentämään ja normeja purkamaan kansalaisia kohdellaan sosiaali ja terveyspalveluiden osalta yhdenvertaisesti ja tasa arvoisesti ettei käy sillä tavalla että tämä normien purku aiheuttaakin sen että riippuen siitä missä kunnassa tai sote alueella ihminen asuu hän edelleen saa palvelut sitten eriarvoisesti

laki on säädetty aina vuodeksi kerrallaan ja valiokunta on toistuvasti vaatinut että tällaisesta pätkälainsäädännöstä siirrytään yksinkertaiseen ja ennustettavaan lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

sanoitte että sosialidemokraatit roiskivat rahaa emmekä tietäisi mikä tämän meidän vaihtoehtobudjettimme vaikuttavuus on ja kuinka paljon mahdollisesti työllistäisimme ihmisiä suomessa

juuri tällaisessa tilanteessa hallitukselta tarvittaisiin monipuolisia työllisyyttä ja työllistymistä tukevia toimenpiteitä

arvoisa herra puhemies

olen jo useamman kerran käyttänyt puheenvuoron lapsilisäleikkauksesta mutta muutama sana vielä ja sitten ennen kaikkea halusin itsekin yhtyä tähän keskusteluun kotihoidon tuen jakamisesta vanhempien kesken

valtiovarainministeri urpilainen on uusimmassa lisätalousarviossa esittänyt merkittäviä kasvupanostuksia uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikennehankkeisiin

hallituksen toimenpiteet koostuvat pääasiassa joukosta summittaisia ja kiireessä tehtyjä säästöjä joiden vaikutuksista kellään ei ole tietoa sekä pakkolakipaketista jolla on tarkoitus laskea palkkoja ja työnantajien kustannuksia

tästä esityksestä seuraa nyt esimerkiksi pidempään sairauden ja tapaturman vuoksi sairauslomalla olevien vanhempainvapaalla tai vuorotteluvapaalla olevien aikuiskoulutustukea saavien sekä työttömien työnhakijoiden toimeentuloturvaan kohdistuva pysyvä heikennys

mikä on teidän näkemyksenne siitä kuinka paljon tällä budjetilla pystytään työllistämään suomalaisia tulevan vuoden aikana

arvoisa herra puhemies

käsittelyssämme on nyt fennovoima oyn ydinvoimalaitoksen rakentamista koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen täydentäminen muun muassa yhtiön uudistetun omistusrakenteen ja ydinjätteen käsittelyn osalta

näiden toimenpiteiden työllisyysvaikutukset perustuvat puhtaaseen toiveajatteluun ja tuoreimpien arvioiden mukaan niitä onkin pahasti jo liioiteltu

tämä on juuri hyvä esimerkki järkevästä investoinnista jolla on suuret kerrannaisvaikutukset kun kuljetukset saadaan toimimaan aiempaa sujuvammin ja turvallisemmin

köyhyyden ja osattomuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi pitäisi toimia määrätietoisesti muun muassa sosiaaliturvan tasoa parantaen ja kehittäen

samalla kun hallitus pyrkii heikentämään kotimaista kysyntää se leikkaa rajusti koulutusta ja tutkimusta eli tulevaisuuden osaamista

venäjän kauppa on meille edelleen suuri mahdollisuus vaikka se tällä hetkellä näyttää aiempaa heikommalta

arvoisa puhemies

elinkeinoelämän ja liikenneinfran lisäksi tarvitsemme satsauksia ihmisiin ja siinä hyvänä esimerkkinä toimii ministeri urpilaisen lisäbudjetti jossa rahoitetaan muun muassa perusasteen tutkintoa vailla olevien aikuisten koulutusta ja korkeakoulun aloituspaikkoja joilla puretaan korkeakoulujen hakijasumaa

on todennäköistä että esitetty prosenttivähennyksen laskusääntö ja sen vakinaistaminen merkitsevät tulevina vuosina prosenttivähennyksen määrän kasvamista samalla kun palkansaajien työttömyys työeläke ja sairausvakuutuksen päivärahamaksuja korotetaan

juuri siinä vaiheessa kun pitäisi saada tulevaisuuden työuran kannalta arvokkainta työkokemusta yhteiskunnalla ei ole tarjota näille nuorille paikkaa tai keinoa kiinnittyä työelämään

arvoisa puhemies

kun esitin kysymyksen ministerille kotihoidon tuen jakamisesta vanhempien kesken ja siitä pystyttäisiinkö se tekemään mahdollisesti vaiheittain niin olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että tässä kotihoidon tuen jakamisessa vanhempien kesken meillä täytyy olla tavoitteena se että se jaetaan tasan

näin on tehty näin on käyty keskustelua voisiko sanoa niin kansanedustajan mutta myös meidän liiton ja meidän täällä toimivien järjestöjen kautta

tärkeitä satsauksia joilla voidaan parantaa ihmisten osaamista

arvoisa puhemies

elikkä yhteys sinne on ollut hyvinkin tiivistä voisiko sanoa näin

edustaja ruohonen lerner kysyitte hallitusohjelman kirjauksissa olevista asioista ja sattumoisin olen mukana tässä työryhmässä en kansanedustajana vaan meidän liiton puheenjohtajana

mutta olen pohtinut sitä miten se pystyttäisiin tekemään sillä tavalla että se voitaisiin tehdä hallitusti ja miten se voitaisiin tehdä sillä tavalla että sitä vietäisiin vähän toisella tavalla kuin miten sitä tällä hetkellä valmistellaan

sellaista taikatemppua ei tosiaan ole keksitty jolla nuoret voitaisiin eristää suomea se josta vielä nuori voitaisiin yrittää

tästä suuri kiitos kuuluu ministeri ihalaiselle

alhaisempi sähkön hinta heikentäisi muun sähköntuotannon kannattavuutta ja voi vaikuttaa kielteisesti erityisesti kaukolämpöön liittyvien sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten korvausinvestointien toteuttamiseen

ja koko eurooppaa koskevilta talouskriisin vaikutuksilta

meillä on nyt väliraportista olemassa ensimmäiset luonnokset ja meillä on huomenna kokous jossa me käymme läpi ensimmäisiä luonnoksia jotka nimenomaan pohjautuvat hallitus ohjelman esityksiin

kuten sanottu prosenttivähennyksestä luopuminen yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi sosiaaliturvajärjestelmää ja lisäisi järjestelmän läpinäkyvyyttä

meidän tulee tehdä kaikkemme että pystymme estämään työttömyyden pitkittymisen ja saamme nuoret myös työkykyisinä työhön ilman että tarvitaan suurempia koulutus tai kuntoutustoimia ja silloin kun niihin on tarvetta niihin pitää myös löytyä resursseja

ensinnäkin kotihoidon tuki ja sen puolittaminen on keskusteluttanut paljon kansalaisia ja minulla on ollut oikeastaan hyvä agenda käydä sitä keskustelua eri tasoilla ja eri ihmisten parissa tällä hetkellä

sosiaalivakuutuksen rahoituksen hallittavuuden vuoksi prosenttivähennyksestä voitaisiin luopua mahdollisesti asteittain erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti

suomessa on nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä vähiten kaikista eu maista

arvoisa puhemies

aivan kuten hallitusohjelmassakin on siellä käydään läpi verotusta ja verotuksen osalta myös toimeentuloa mutta myös verottomuutta